se voidaanko niitä lainsäädännöllä estää tai voidaanko niitä estää lainsäädännön kautta erottamista helpottamalla tai siihen lainsäädäntö luomalla onkin sitten kokonaan toinen kysymys

mielestäni siinä prioriteetin täytyy olla myöskin tulevaisuudessa selkeä

tässähän ollaan oikeastaan myöskin semmoisen moraalisen tai filosofisen kysymyksen edessä missä määrin puututaan yksilön ja enemmistön vapauteen ja oikeuteen pienen onneksi pienen ryhmän vuoksi

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin säännökset euroopan unionin ja euroopan talousalueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävistä lukuvuosimaksuista alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavassa vieraskielisessä koulutuksessa

on myöskin käynyt selville kun taustojakin olen yrittänyt selvittää että näitä tapauksia onneksi vuosien saatossa on ollut varsin vähän missä tällaiseen erottamismenettelyyn on jouduttu menemään

herra puhemies

nyt kuitenkin valiokuntakäsittelyssä tehdyt muutokset ja selkeät parannukset mitä esitykseen tehtiin pidän niitä erittäin merkittävinä mahdollistavat sen että lakia on mahdollista viedä eteenpäin

ehkä aloitetaan urheilupuolella kun ministeri myös siihen viittasi

voimassa olevia tilauskoulutusta koskevia säännöksiä on tulkittu tähän asti niin että korkeakoulujen tulisi tilauskoulutussopimuksia solmiessaan varmistua siitä ettei myöskään tilaaja peri koulutukseen osallistuvilta maksuja

urheilu todella liikuttaa kansaa sen näin itsekin paikan päällä sekä bilbaossa että katowicessa puhumattakaan kotikatsomoista joissa oli miljoonakin ihmistä yhteen laskettuna liikenteessä

jo mainitut tietojensaantiryhmät ja niiden rajaus se että rikosepäily ei enää ole mikään peruste erottamiselle ja toisaalta se että on luotu valtakunnallinen käytäntö monen muun maan esimerkin innoittamana oikeusturvalautakunnasta

miten me saisimme ministeri nyt aikaiseksi momentumin myös suomalaiseen liikuntapolitiikkaan koska meillä on nyt erittäin iso määrä idoleita ja esikuvia hyviä esikuvia nuorille

puhemies

onko teillä mielessänne uusia avauksia siihen

uskon että pienelläkin rahalla voitaisiin saada aikaiseksi aika paljon seurojen tukemiseksi toisaalta siten että vähävaraiset nuoret pääsisivät harrastamaan liikuntaa kalliista lisenssimaksuista tai kalliista harrastusvälineistä huolimatta

tuo edustaja sasin tekemä yleistys on ehkä aavistuksen haastava siinä mielessä että on kovin erilaisia aloja ja niitten alojen myötä kovin erilaista opetusta ja kovin erilaisia tilanteita ja opiskelijoita

sivistysvaliokunta korostaa voimakkaasti että hallituksen esityksessä esitetään lukuvuosimaksuja ainoastaan eu ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille

tutkintoon johtavan koulutuksen maksuttomuus suomalaisille ja muille eu ja eta alueen opiskelijoille kaikilla koulutusasteilla on keskeinen ja kaikkien tahojen hyväksymä koulutuspoliittinen periaate maassamme ja tällä hallituksen esityksellä ei miltään osin kyseenalaisteta tätä periaatetta

tämä iso kuva lienee jotain sentyyppistä rataa että tälläkin vaalikaudella samaan tapaan kuin aiemmillakin on lähdetty pohtimaan ja miettimään löytyisivätkö ratkaisut opintoaikojen lyhentämiseen täältä opintorahan opintotuen kehittämisestä ja on tultu siihen tulokseen että kovin merkittävissä määrin eivät löydy vaan ne ratkaisut isot ratkaisut lienevät kuitenkin siinä että opiskelusta voitaisiin tehdä jos ei nyt heti alkuun ympärivuotista niin ainakin että lukuvuodet siellä yliopistoissa voisivat olla vähän pidempiä ja siellä voisi olla vähän täysipäiväisemmin sitä toimintaa

eu ja eta alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta perittävillä maksuilla ei myöskään ole eikä saa olla vaikutusta korkeakoulujen valtiolta saamaan perusrahoitukseen

luulen että sieltä löytyvät isot ratkaisut opintojen ohjauksesta ja vastaavasta joka puheissa onkin paljon ollut esillä mutta teoissa ehkä vielä liian vähän

edelleen tämä hallitus on päätynyt siihen suurin piirtein samaan lopputulemaan kuin aiemmatkin että parannetaan hieman ja vähän kosmeettisesti jostakin kohtaa tehdään kompromisseja

yksittäisten apurahajärjestelmien kehittämisessä tarvitaan korkeakoulujen kesken myös yhtenevät toimintatavat

sivistysvaliokunta kannattaa stipendi ja apurahajärjestelmän rakentamista jatkossa myös valtakunnan tasolla siten että kaikille myös köyhimmistä maista tuleville taataan tasa arvoinen mahdollisuus hakeutua koulutukseen

mielestäni tämä iso kuva on hyvä

kolmas havainto lukuvuosimaksujen vaikutus koulutuksen kansainvälisyyteen

se mitä toivoisin että valiokunta miettisi tuossa omassa työssään olisi edelleenkin se miten tämä järjestelmä voisi olla yksinkertaisempi ja selkeämpi

meillä nimittäin itse asiassa ei löydy maasta kovin montaa asiantuntijaa joka osaisi edes tämän opintotukijärjestelmän kaikki päällekkäisyydet aukottomasti todeta puhumattakaan että koko perusturvan tai sosiaaliturvan järjestelmät osattaisiin yhdessä selventää

korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteiden keskeisenä ajatuksenahan on lahjakkaiden opiskelijoiden houkutteleminen suomeen tarjoamalla laadukas ja kansainvälisesti arvostettu koulutus

uudistuksen myötä korkeakoulujen on kiinnitettävä uudella tavalla huomiota koulutuksen laatukysymyksiin kohderyhmiin ja alueisiin kilpaileviin ohjelmiin markkinointiin apurahajärjestelmiin kieliopetukseen ja maksullisen ohjelman hallinnointiin

se on noin puolet vähemmän mutta olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne että vieläkin se on paljon

moni noista asioista on sieltä edellisen hallituksen vatulointikorista kuten tuo toisen asteen uudistus joka tullaan viemään aivan järkevällä tavalla eteenpäin

tarjonnan on vastedes vastattava maksavien asiakkaiden odotuksiin siis vastaamme tähän kysymykseen pitkälti laatutekijöillä että jatkossa voitaisiin kilpailla myös laadulla

kehyksistä

neljänneksi on tärkeää että mahdollisimman moni suomalaisen korkeakoulutuksen saanut ulkomainen opiskelija valmistuttuaan jäisi suomeen ja olisi omalla työpanoksellaan osaltaan vahvistamassa maamme osaamispääomaa

olemme viitanneet hallitusohjelman kirjaukseen jonka mukaan valmistuneita kannustetaan jäämään suomeen töihin esimerkiksi verovähennysoikeuden tyyppisellä järjestelmällä

tämä on sivistysvaliokunnan saaman selvityksen mukaan yksi mahdollisuus siis opintolainahyvityksen kaltainen järjestelmä joka kannustaisi jäämään suomeen

mahdollisuus maksujen perimiseen on korkeakouluille tärkeä asia ja noissa kuulemisissa se sai erittäin paljon positiivista palautetta nimenomaan korkeakouluilta koko korkeakoulukentältä

samaan aikaan esityksen sisällään pitämät reunaehdot sekä lukuvuosimaksujen käyttöönoton jatkuva seuranta pitävät huolen siitä että esitys ei ole ristiriidassa koulutuksen kansainvälistymistavoitteen tai suomalaisen korkeakoulutuksen yleiseen kehittämiseen liittyvien näkökohtien kanssa

tässä esityksessä jo osa oppositiosta oli samaa mieltä hallituksen kanssa mutta siitä huolimatta mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta joista toisessa ehdotetaan lakiehdotuksen hylkäämistä ja toisessa

pyydystä ja ison j

edustaja andersson on poissa

edustaja

mysteerinainenkin on

en sano tätä sillä että se jotenkin poistaisi tätä leikkaustuskaa jota kaikki kyllä koemme

sen lisäksi täällä oli esillä tämä yhteisötakuun kysymys

myös siihen on suunnitteilla erittäin ison mittaluokan panostukset

kun olemme havainneet että nuorisotakuu ei toimi tilalle pitää tehdä parempi kohdistetumpi järjestelmä joka aidosti tukee ja auttaa suomalaista nuorisoa

se on hyvä kysymys

sitä emme ole koskaan vastustaneet vaan aina kannattaneet että kannustettaisiin oppilaitoksia saamaan nuoret ulos sieltä ammatillisesta koulutuksesta ja myös rahoitus maksettaisiin sen mukaan siis että ei makseta nuppiluvun mukaan vaan sen mukaan että sieltä koulusta valmistutaan

vahasalon tapaan ihmettelin tuota vastalausetta siinä mielessä että siinä todella olivat jääneet poistamatta ne asiat jotka me jo valiokunnassa muutimme

siihen ei todella kovin merkittävästi enää sen jälkeen tosiaan jäljelle jää

painottaisin tästä huolimatta nyt kuitenkin vielä sitä että siitähän vasta alkaa se matka jonka pitäisi päättyä toivottavasti mahdollisimman hyvin kun joku yhteisöstä joudutaan monen eri syyn ja monen eri ehdon toteutuessa poistamaan

silloin sitä tukea apua ja kaikkea mahdollista myös yhteiskunnalta erittäin paljon tarvitaan

kyllä tässä tiivis seuranta ja yhteistyö eri tahojen ja myös eri ministeriöitten välillä ovat aivan välttämättömiä

niissä on tämä esitys nyt ainakin ihan kohtuudella otettu vastaan niiden hyvien ja todella tärkeiden muutosten jälkeen joita valiokunta teki

väistämättä tulee mieleen että jos joku tähän tilanteeseen antaa kovin yksinkertaisia selkeitä helppoja vastauksia niin ne eivät välttämättä ole aivan loppuun asti harkittuja kyllä niin isossa sumussa tällä hetkellä purjehtii koko euroopan laiva ja suomi yhtenä sen tärkeimmistä osista meidän näkemyksemme mukaan tietenkin tärkeimpänä osana

mielestäni edellisessä eduskunnassa istunut kansanedustaja hannes manninen aika hyvin puki tämän sanoiksi verratessaan tilannetta valinnaksi ruton ja koleran välillä

miksi ollaan mukana portugalin paketissa

on totta kai sanottava että tietysti se tuki niin epämiellyttävältä kuin se tuntuukin voi mennä myöskin saksalaisille ranskalaisille englantilaisille pankeille jotka ovat olleet kriisiä aiheuttamassa ottamalla täysin ylimitoitettuja ylisuuria riskejä

tämä ajaisi todennäköisesti koko euroalueen syvään taantumaan joka tuntuisi väistämättä täällä meilläkin

ihmettelen tässä kohtaa niitä jotka tässä tilanteessa olisivat valmiita pelaamaan uhkapeliä paitsi euroopan vakaudella myös suomalaisten työpaikoilla eläkesäästöillä asuntolainoilla

peräänkuulutan sitä vaihtoehtoa mikä on vaihtoehto

velkasaneeraus kyllä se aika kipeästi kouraisee tavallista suomalaista veronmaksajaa palkansaajaa eläkeläistä

jos esittää että meillä olisi joku muu uskottava vaihtoehto niin kyllä sitä harjoitelmaa hieman pitemmälle pitäisi jatkaa

ehkä se linja ei sinänsä pelkästään puheenjohtaja soinin taitavia hyviä sutkautuksia toistelemalla oikein löydy millä suomen tässä asiassa olisi syytä mennä

niin nöyryyttä ehkä voisi olla juuri se että kertoisi sen linjan perussuomalaisten osalta mitenkä suomi tästä tilanteesta pelastetaan kun tiedämme että kovin hyviä vaihtoehtoja ei ole olemassa

ja vaikka sekin on tietysti on yksi lähtökohta mille politiikkansa voi rakentaa syyllisiä etsimällä sormea osoittamalla niin ehkä sekään ei sitten kuitenkaan ole se ratkaisu joka tätä asiaa eteenpäin veisi

mutta sitten vastentahtoisesti myönnetyistä lainoista ja takauksista

tietysti näitä päätöksiä tehdään niillä ehdoilla että me olemme saamassa nämä rahat takaisin vieläpä korkojen kera

tämmöisiä rahoja me emme tietenkään saa takaisin jos mennään hallitsemattomaan velkasaneeraukseen tämäkin näkökulma on tietysti koko ajan hyvä ottaa huomioon

ei voida hyväksyä sitä että taloutensa leväperäisesti hoitaneet maat ovat vuoron perään muiden maiden veronmaksajien luukulla ottamassa pikavippejä ja ostamassa aikalisää omien ongelmiensa hoitamiseksi

loppuun ihmettelen tätä linjausta millä sosialidemokraatit ovat pakettia eteenpäin viemässä että pankkivero joka ei itse asiassa ole edes tasavero suomessa otettaisiin käyttöön

pahimmillaan se köyhiä ja vähemmän maksukykyisiä kaikista pahiten kohtelee koska erilaisilla bonusjärjestelmillä ne joiden tulot ovat paremmat saavat huomattavasti paremman hyödyn

ihmettelen pankkiveron kansallista käyttöönottoa

rouva puhemies

sehän on sanottava että nykyiset onhan sitä moni laskenutkin paikkamäärät olisivat erilaisia

siinä mielessä kyllä toki ymmärrän sosialidemokraattien huolta tässä asiassa mutta kyllähän tässä sellainen ajatus on kuitenkin taustalla että nyt varsin suurilla äänimäärillä joissakin vaalipiireissä ei kuitenkaan tule kansanedustajaksi valittua

tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta tässä asiassa on tietenkin edetty joten siinä mielessä minun mielestä ei ehkä voi aivan niin sanoa kuin tuossa ed

sitten tullaan tähän äänikynnykseen että jos todella äänet lasketaan valtakunnallisesti koko maassa ja sitten niiden perusteella jyvitetään paikat niin kyllä minä näen välttämättömänä että jossain kohtaa on silloin äänikynnys tällaisessa järjestelmässä

ja sitten se missä kohtaa se menee on toki pohdinnan arvoinen kysymys

mielestäni se on jo huomattavasti parempi

mutta tässä eduskunnassa käsittääkseni en ole havainnut yhtään edustajaa joka olisi sitä mieltä että suomalaisille opiskelijoille oltaisiin avaamassa lukukausimaksuja

tämän päivän keskustelun tarkoituksena lienee ollut kertoa onko rakenneuudistuksissa onnistuttu ja jos ei ole niin miksi

männistö

en jo loppukurvissa vielä muutama puurtajakin tok on tullut osa

puhemies

ajattelin vain varmistaa ministeri kiurulta todennäköisesti asia on jo ihan selvä mutta varmistan nyt kuitenkin että tulevathan ne yleisradion rahat nyt budjettiin niin kuin teidän puolueenne esittää

eikös ministeriäkin kuitenkin puolue sillä tavalla sido

minusta tämä on erittäin hieno esitys että sosialidemokraatit ovat tämän nyt luvanneet ja tulleet tässä mielestäni järkiinsä

arvoisa puhemies

erityisesti pitkällä tähtäimellä korkeakoulut voivat saada kertymää noista lukuvuosimaksuista

ja sitten ennen kaikkea tämä mahdollistaa sen että suomi voi päästä osalliseksi siitä koko ajan kasvussa olevasta koulutusvientibisneksestä eli voimme sitten myydä myös tuolla kolmansissa maissa omaa osaamistamme

uskon että tämän myötä niitä esteitä on huomattavasti vähemmän

nyt sosialidemokraateista on kuultu muutama vähän kriittinen puheenvuoro mutta ainakin vielä tuolla valiokunnassa sosialidemokraattien enemmistö kannatti tätä esitystä

rouva puhemies